arvoisat kansanedustajat

sen jälkeen se väitti ettei se ole koskaan sellaista väittänytkään vaan että se omasta mielestään kiristää vain suurituloisten verotusta hallitukseen nähden

mutta tiedättekö edustaja aalto se maksaa vielä enemmän jos näitä kotoutettavia on tuhansia tai kymmeniätuhansia enemmän eikö totta

yritän vain sanoa sitä että laillisuusvalvojien on hyvä kyllä tuolla omissa norsunluutorneissaan teoretisoida ja ehdottaa että erikseen pitäisi jokainen tapaaminen miettiä koskettaminen pitäisi erikseen miettiä että onko sen estämiseen erityinen syy

kaksituhattakaksitoista kello kolmetoista tämä keskustelun kautta

kotoutumisen epäonnistuminen maksaa mutta jos täällä on vuosittain turvapaikanhakijoita tuhansittain tai kymmeniätuhansia enemmän kiitos sen että meillä ei ole sellaista perheenyhdistämisen tilannetta kuin on kaikissa muissa maissa niin se tulee erittäin paljon kalliimmaksi

eli toisin kuin tässäkin keskustelussa on väitetty kansaneläkkeiden rahoitus ei muutu lainkaan epävarmemmaksi tämän lain myötä siitä johtuen että kelan rahoitus kelan rahavirrat niiden tulovirrat tältä osin muuttuvat

ensin veroista

mikään puolue ei monipuoluehallituksessa saa kaikkia tavoitteitaan läpi hallitusohjelmaan ja niinpä nyt noudatamme hallitusohjelmaa jossa on sovittu että ensi vuoden veronkevennys tehdään työtulovähennyksen kautta

sen vuoksi joudutaankin miettimään verotusta myös siinä valossa miten voitaisiin jonkun verran verotulojakin lisäämällä tätä valtiontalouden suurta alijäämää kuroa umpeen

edustaja korhoselle vastaan että kyllä alkuperäinen puheenvuoroni oli hyvin kokoomuslainen ja edustaja eestilän täällä käyttämä hyvä puheenvuoro osoittaa että en ole näine ajatuksineni ollenkaan yksin kokoomuksessa

mitä sitten tulee näihin säästöihin niin tässähän on juuri se että kun on mikä tahansa asia täällä edessä josta hallitus on joutunut säästämään niin oppositio mielellään sanoo että juuri tätä emme hyväksy tämä on väärä arvovalinta

aivan eri kysymyksensä on se että kaikki valtion tulot ja kaikki valtion menot tietysti vaikuttavat siihen kuinka paljon eduskunta katsoo kulloinkin olevan varaa erilaisia sosiaalietuuksia myös perusturvaetuuksia korottaa

näitä on muitakin kannanottoja joita kyllä nämä asiantuntijat niin sanotut ja korkeat laillisuusvalvojat ja niin sanotut perusoikeusfundamentalistit esittävät jotka ovat kyllä aika kaukana tästä elävästä elämästä

te kiristätte aivan tavallisten palkansaajien keskituloisten palkansaajien verotusta siihen nähden mitä hallitus on esittänyt

ensinnäkin

sitten kehtaatte vielä sanoa että teillä on vaihtoehto

ainoa joka on rehellinen teidän puolellanne ja jolla on vaihtoehto on vasemmistoliitto koska he sanovat suoraan että vaihtoehto on se että otetaan lisää velkaa

ammatit esimerkkinä jo mainitsin

mutta esimerkiksi vihreiden vaihtoehto on se että leikataan virkamiesten kilometrikorvauksia ja sillä rahoitetaan satojen miljoonien kehitysyhteistyöt eläkeläiset lapsiperheet koulutukset ja kaikki

ja kolmanneksi

on useita perusteita sille miksi kestävyysvaje pitäisi kuroa umpeen mieluummin arvonlisäveroa kuin työn verotusta kiristämällä

arvoisa herra puhemies

poliisi ei antanut mutta rikosseuraamuslaitos antoi ja vielä puolusti että miten ne vangit pystyvät valvomaan niitä vartijoita jos eivät he voi niitä tietoja katsoa

edustaja andersson puheenvuorossaan antoi ymmärtää että suomi ja euroopan unioni keskittyvät vain estämään turvapaikanhakijoiden saapumisen turkin kautta eurooppaan sen sijaan että keskittyisivät auttamaan olosuhteita turkin pakolaisleireillä

ihmisen tulee saada mitä hän ansaitsee

mutta tämä on aivan eri asia kuin sen väittäminen että kansaneläkkeen rahoitus muuttuu epävarmemmaksi sen johdosta että kela ei enää saa rahoitustaan kelamaksun kautta

edustaja niinistö sanon teille

tutkimus tukee näkemystä että arvonlisäveron korotus vaikuttaa vähemmän työllisyyteen ja verotuloihin kuin työn verotuksen kiristäminen

arvoisa herra puhemies

edustaja ruohonen lerner täällä kiinnittikin huomiota vietnamin saamaan kehitysapuun ja kun itse aikanani kehitysyhteistyöministeri satu hassin aikaan kyselin tästä ulkoasiainvaliokunnassa niin satu hassi kirjoitti jossain kirjassaan että zyskowicz marisi vietnamin ihmisoikeuksista muistaakseni

mutta mitä seurasi siitä että tulkittiin ja sitä nämä tietosuojatalebanit ovat tietysti tarkoittaneetkin että kyllä vankien pitää voida saada katsoa ketkä ovat heidän tietojaan katsoneet

painopisteen siirtoa kulutusveroon puoltaa sekin että siinä missä tulovero rasittaa vain kotimaista tuotantoa kohdistuu arvonlisäveron korotus myös tuontitarvikkeisiin

vielä tästä edellisestä asiasta siis totean että aukko syntyy ja hallituksen piirissä on sovittu että se paikataan muilla veroilla lähinnä energia ja ympäristöveroilla

euroopan unioni ja suomi euroopan unionin jäsenenä toimii juuri sen puolesta että turkissa olevien pakolaisleirien tilaa kohennettaisiin lapset pääsisivät kouluun aikuiset saisivat terveydenhuoltoa

arvoisa herra puhemies toinen osa on tässä

on hyvä neuvo ettei kuolemanpelossa pidä tehdä itsemurhaa

olen useamman kerran edustaja hassi täällä salissa pyytänyt että vaatimattomasti vaikka kymmenen suurinta vaihtoehtoista leikkauskohdetta kertoisitte meille ja suurelle yleisölle mutta eipä vain ole kuulunut

arvoisa herra puhemies

urpilainen te kuitenkin toimitte juuri näin kun koette että poliittisen järjestelmän luottamuksessa oleva puute joka tänä päivänä on kiistatonta tulisi paikata sillä että siirryttäisiin tähän niin sanottujen pitkien listojen järjestelmään

demareiden perustelussa vastalauseessaan on se

herra puhemies

se että meillä on tällä hetkellä oikeuslaitoksessa satoja juttuja joita vangit ovat ajaneet nyt sitten näitä vartijoitaan vastaan jotka ovat heidän tietojaan katsoneet ja syyttävät heitä siis virheistä

ymmärrän hyvin sen että vasemmisto huutaa tasaveroa kun kokoomus haluaa siirtää painopistettä työn verottamisesta kulutuksen verottamiseen

tämän sanon lohdutuksena teille ja myös itselleni koska ei aina voi olla ihan varma että itsekuri pitää mutta kun kertoo muillekin mitä aikoo niin se vahvistaa mahdollisuutta onnistua

tämän tarkoituksena on juuri se että ihmiset voisivat olla paossa lähellä kotimaataan jolloin palautuminen sinne on mahdollisempaa

tai

tämä on mielestäni ymmärrettävissä vain siten että minun sukupolveni eräät ministerit ja varsinkin kehitysyhteistyövirkamiehet ja mainittu ministeri hassikin ovat viettäneet parhaat vuotensa nuoruutensa vuodet niin sanotuissa vietnam solidaarisuusliikkeissä ja heillä on ollut tämmöinen nostalginen suhde vietnamiin

demarit perustelevat irtautumistaan tästä kelamaksun poistamisesta ja sitä kautta sosiaalituposta myös toisella tavalla

edustaja heinoselle haluan vastata että hänen ei pidä ihmetellä esimerkiksi sosialidemokraattien ja vihreiden poissaoloa tästä keskustelusta

niille jotka haluaisivat hakea turvapaikkaa kauempaa euroopasta se mahdollistettaisiin ja silloin he voisivat tulla laillisia reittejä sen sijaan että henkensä kaupalla turvautuvat näihin ihmissalakuljettajiin

nimittäin pitkiin listoihin siirtyminen eli kansanedustajien valinnan uskominen kansalaisten sijaan puolueille merkitsisi sitä että kansalaiset vielä vähemmän luottaisivat nykyiseen poliittiseen järjestelmäämme ja vielä vähemmän osallistuisivat itse poliittiseen toimintaan

mutta sitä en voi mitenkään ymmärtää miten kepu ja vihreät ovat nyt kääntäneet takkinsa ja yhtyneet tähän huutoon tasaveroista kun tasaverolla nyt näköjään tarkoitetaan sitä että progressiivisen tuloverotuksen osuutta pienennetään ja sitten välillisten verojen kuten arvonlisäveron tai energia ja ympäristöverojen osuutta lisätään

on laillisuusvalvontaviranomaiset on tietosuojavaltuutettu ja niin edelleen eikä näitä oikeuksia nähdä omia tietojaan tarvitse vangeille antaa

mitä sitten tulee tähän että on otollinen ryhmä radikalisoitumiselle sellainen nuorten ihmisten ryhmä ja kohtalo jotka ovat tulleet lapsina nuorina yksin suomeen ja jääneet täällä ilman perhettä

sitä varmemmalla vakaumuksella he voivat moittia nykyhallitusta siitä että se ei ole mitään tehnyt talousrikollisuuden torjumiseksi kun he eivät osallistu niiden esitysten käsittelyyn joilla nykyhallitus nimenomaan toimii talousrikollisuutta ja harmaata taloutta vastaan

ensinnäkin vastalauseessa todetaan että tämä hallituksen esitys on osa niin sanottua sosiaalitupoa mutta sen jälkeen todetaan sanatarkasti seuraavaa

oli hyvä asia että ministeri katainen hyvin selkeästi ilmaisi pettymyksensä sen johdosta että nämä raamisopimuskeskustelut järjestöjen kesken ovat katkenneet

aivan vastaavasti te toimitte kun koette että nykytilanteeseen lääke olisi se että kiellettäisiin kaikkinainen ulkopuolinen taloudellinen tuki poliittiselle toiminnalle ja vaalitoiminnalle

nythän rikosseuraamuslaitos lopetti näiden tietojen antamisen mistä on ollut seurauksena että vangit ovat kannelleet taas rikosseuraamuslaitoksen menettelystä hallintoprosesseissa

nyt hallitus on käytännössä romuttanut tuon sopimuksen yksipuolisella ilmoituksellaan eläkeiän korotuksesta ja odotettavissa olevista sosiaali ja työttömyysturvaan kohdistuvista sopimuksen vastaisista toimista

miten tämä asia etenee

se työllisyyssopimus mitä valtiovarainministeri katainen on työmarkkinoille esittänyt on todella tärkeä asia ja se verovastaantulo johon jo viitattiin oli myös tärkeä osa tätä teidän esitystänne

en voi ymmärtää tätä vihreiden ja kepun mukana olemista tässä huutokuorossa sen vuoksi että esimerkiksi vihreiden ohjelma tasavero näin määriteltynä on erittäin voimakas painotus tasaveron suuntaan

sen takia edustaja hassi meidän pitäisikin toimia sen puolesta ettei tänne lähetettäisi yksin alaikäisiä lapsia vaarallisten ihmissalakuljettajien matkaan suomeen

eli ministeri henriksson kun luette keskustelun pöytäkirjat niin äkkiä tänne esitys jolla tämä asia selkeytetään ja selkeytetään niinpäin että jos vanki epäilee että hänen tietojaan on väärin katseltu niin hän voisi tietosuojavaltuutetun kautta tai jotain muuta kautta saada tähän selvyyttä

arvoisa herra puhemies

on outoa että vasemmisto täällä toisaalta kannattaa tätä raamisopimusta mutta toisaalta arvostelee sitä että te osaltanne pyritte tällä verovastaantuloajatuksella sitä edistämään

siinä te menisitte täysin ojasta allikkoon

arvoisa herra puhemies

ja siihen liittyy sitten omia hyvin traumaattisia yksilökohtaisia kokemuksia mutta myös yhteiskunnallisia riskejä joihin viittasitte

tässä yhteydessä on nyt käyty keskustelua eduskunnan palkkiotoimikunnan roolista ja mahdollisesta kansanedustajien mahdollisuudesta viestiä sinne omia näkemyksiään kansanedustajien palkkiosta

tällä siis sosialidemokraatit pyrkivät selittämään sitä ristiriitaa että he yhtäältä vaativat hallitusta sitoutumaan niin sanottuun sosiaalitupoon ja toisaalta he itse esittävät sosiaalitupon romuttamista sitä kautta että tuon sosiaalitupon työnantajille keskeinen elementti eli kelamaksun poistaminen kumottaisiin eduskunnassa

näin sanoi edustaja pekkarinen kreikasta käyttämässään puheenvuorossa aivan kuten edustaja soini sanoi jo ennen eduskuntavaaleja

en ymmärrä sitä että kun maa on näin syvässä kriisissä niin meillä työmarkkinoilla yhtäältä lakkoillaan ja suunnitellaan uusia lakkoja taas tammikuulle ja toisaalta firmojen johtokuntakerroksissa valmistellaan kevään yhtiökokouksiin uusia optio ohjelmia ylimmille johtajille

mitä tulee sitten edustaja hassin ja tähän lopetan näkemykseen siitä että näkemykseni niistä motiiveista miksi perhe lähettää yhden jäsenistään oman lapsensa hengenvaaralliselle matkalle toiselle puolelle maailmaa ovat hyvin spekulatiivisia

tarkkailuhaalareista herra puhemies täällä on paljon puhuttu ja täällä on oltu tyytyväisiä että nyt saadaan lain tasolle selkeät säädökset myös selkeät säädökset siitä että jos on tarve päästä haalarista irti normaaleille tarpeilleen niin siihen pitää olla välitön mahdollisuus

minun mielestäni on ihan selvää että palkkiotoimikunta on ja sen tulee olla itsenäinen ja se päättää aivan itsenäisesti miten kansanedustajien palkkioita korotetaan tai ollaan korottamatta

minulla on se käsitys että keskustapuolue pitää linjastaan kiinni aivan yhtä johdonmukaisesti kuin sosialidemokraatit ovat pitäneet omasta ennen vaaleja olleesta linjastaan

tämä on täysin käsittämätöntä vastuuttomuutta ja toivoisin että kaikki tahot kantaisivat nyt vastuuta siitä että maa ja kansa selviäisivät tästä talouskriisistä

toisaalta minä olen ajatellut että on ihan korrektia kansanedustajien viestiä sinne omia näkemyksiään koska kyllä se vaan vaikuttaa kansanedustajien toimintaedellytyksiin minkälaisia päätöksiä palkkiotoimikunta tekee ja milloin

nämä kaikki ovat siis tasaveroja tämän uuden määritelmän mukaan ja näin ollen vihreiden vero ohjelma merkitsee erittäin tuntuvaa painopisteen siirtämistä progressiivisesta tuloverotuksesta tasaveron suuntaan

tämän ristiriidan selvittämiseksi he esittävät nyt siis tätä silmänkääntötemppua jonka äsken luin tuosta vastalauseesta eli että hallitus olisi tällä eläkeiän nostamisehdotuksellaan romuttanut itse sosiaalitupon

mutta euroopan unionin yhteistyö turkin kanssa ei sulje pois yhteistyötä myös unhcrn ja muiden pakolaisjärjestöjen kanssa

ei vaara ole ohi

nämä ihmisoikeusjuristit siis niin sanotut ihmisoikeusjuristit ja perusoikeusfundamentalistit ovat varmasti edelleen sitä mieltä että tämä on vankien perus ja ihmisoikeuksien loukkaus että tämmöiset haalarit voidaan heille pukea joilla voidaan tehokkaasti estää huumeiden kulkeutuminen kehon sisäisesti

käsitykseni mukaan euroopan unioni suuntaa osan taloudellisesta tuestaan pakolaisten hyväksi näillä leireillä juuri näiden kansainvälisten pakolaisjärjestöjen ja myös ykn pakolaisjärjestön kautta

myös kepu esittää omassa ohjelmassaan esimerkiksi yli miljardin korotusta arvonlisäveroon mikä merkitsee askelta tasaveron suuntaan

arvoisat sosialidemokraatit tämä on huono silmänkääntötemppu sillä kukaan katsojista ei siihen usko

tarkoitan tällä sitä että jos kansanedustajien palkkoja korotetaan tuntuvasti ja väärään aikaan niin kyllä se vaan näin ainakin itse koen vaikeuttaa mahdollisuutta tuolla turuilla ja toreilla ja julkisessa keskustelussa ja toiminnassa vaatia eri tahoilta pidättyvyyttä oli sitten kyse julkisen tai yksityisen sektorin palkoista tai yleensä julkisista menoista

luulen että kalamiehet sanoisivat että koukku näkyy ja tämän ovat täällä myös kristillisdemokraattien edustajat tuoneet esiin

sanon lopuksi että aikaisemmin suomalaisessa ja muussakin keskustelussa muutama vuosi sitten tarkoitettiin tasaverolla sitä että tuloveroissa olisi yksi veroprosentti kaikilla tulotasoilla

se miten turkin hallitus suhtautuu omaan kurdivähemmistöönsä ja rikkoo sen ihmisoikeuksia ei mielestäni millään tavoin perustele sitä ettemmekö me voi ja etteikö meidän pidä tehdä turkin kanssa yhteistyötä jotta voisimme parantaa turkin pakolaisleireillä olevien pakolaisten asemaa

en usko että me hallituspuolueissa olemme itse tästä asiasta kovin paljon keskustapuolueen edustajien kanssa eri mieltä

kyllä tässä kannattaa olla tarkkana

arvoisa herra puhemies

jos perustuslakivaliokunta taas sukkana hyväksyy näiden perusoikeusfundamentalistiseen koulukuntaan kuuluvien asiantuntijoiden näkemykset niin kyllä sieltä voi tulla lausunto että se on vastoin suomen perustuslakia koko tarkkailuhaalari

miksi tämä on huono silmänkääntötemppu

ensinnäkin siksi että hallitus on sitoutunut tähän niin sanottuun sosiaalitupoon ja se on tehty työmarkkinaosapuolille ja eduskunnalle täysin selväksi

mutta kun sanoitte edustaja pekkarinen sanoi ja edustaja tiilikainen sanoi ja muut että velkajärjestelyn tulee olla hallittu ja siitä myös puhui edustaja kiviniemi eilisellä kyselytunnilla niin sitähän me kaikki haluamme

toisinpäin sitä saattaisi kuvitella että jos kansanedustajien palkkioita ei koroteta esimerkiksi kahteen vuoteen mennään nollalinjaa että silläkin voisi olla joku myönteinen esimerkki ja signaalivaikutus esimerkiksi työmarkkinakenttään

nyttemmin tasaverokehityksellä tarkoitetaankin sitä että tuloverojen osuus pienenisi valtion verokertymässä ja näiden välillisten verojen eli nykykielellä tasaverojen osuus kasvaisi

ja kuten sanoin samanaikaisesti meidän pitää avata mahdollisuus sille että ne jotka haluavat hakea turvapaikkaa euroopasta voivat sen tehdä

mutta totean vain sen että teidän vaihtoehtobudjetistanne jonka olen lukenut tarkkaan löysin kela säästön löysin armeijan säästön

silloin päätösvalta asiasta ei olisikaan enää suomen kansan valitsemalla suomen eduskunnalla vaan näillä noin viidellä tai allekin perusoikeusasiantuntijalla jotka ovat asiaa näin tulkinneet

jos mahdollista tämä hallituksen sitoutuminen niin sanottuun sosiaalitupoon tulee kaikille vielä selvemmäksi kuten uskon tämän viikon kuluessa kun hallituksen ja palkansaajajärjestöjen kesken sovitaan myös tästä eläkeiän korottamisesta syntynyt kiista

kumpaa te haluatte arvostella veronkevennyksiä vai verojen kiristämisiä

suomen pitää olla hyvä maa maassa laillisesti oleskeleville ulkomaalaisille mutta meidän pitäisi olla hyvin tyly maa niille ulkomaalaisille jotka väärinkäyttävät vieraanvaraisuuttamme tekemällä täällä rikoksia tai jotka tulevat tänne tekemään rikoksia

ja tämä kuten on kerrottu merkitsee myös suomen oman pakolaiskiintiön tarkastelua kunhan näin pitkälle päästäisiin

siis haluamme sitä että jos ja ehkä kun kreikassa ajaudutaan velkasaneeraukseen niin se järjestely tapahtuisi siten että me emme näkisi siitä koituvaa tartuntavaikutusta joka pankkijärjestelmän kautta ajaisi maksukyvyttömyyteen myös muita euroopan maita kuten italiaa ja joka johtaisi koko euroopan laajuiseen erittäin vaikeaan talouskriisiin ja vaikuttaisi rajulla tavalla kielteisesti myös suomen talouteen

jos tätä halutaan tasaverokehityksellä tarkoittaa niin silloin on rehellistä todeta että kokoomuksen ohella tällaista tasaverokehitystä ovat ajamassa esimerkiksi vihreät ja kepu